nyt meidän kannattaa laittaa omat rakenteemme yliopistomaailmassa sellaiseen kuntoon että voimme entistä paremmin tuottaa hyvää tutkimusta ja koulutusta tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

kilpailuneutraliteetilla tarkoitetaan että julkinen ja yksityinen yritystoiminta asetetaan markkinoilla samalle lähtöviivalle sekä siten luodaan tasapuoliset edellytykset kilpailulle markkinoilla

ja mitä yliopistojen perusrahoitukseen tulee niin on tietysti hyvä huomata että tämä hallitus on lisännyt tuota perusrahoituksen tasoa jo paljon enemmän kuin edellinen hallitus

esityksen keskeisenä sisältönä on että kunnille säädettäisiin velvollisuus yhtiöittää toimintaansa silloin kun ne toimivat kilpailutilanteessa markkinoilla

tämä esitys liittyy euroopan komission eu valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien eli konkurssisuojan ja veroetujen poistamiseen

mutta todellakin vielä kerran toistan että kaikkien yliopistojen perusrahoitus tulee jatkossakin valtion puolelta turvattua ja meillä on uudet rahoituskriteerit valmisteilla jotka syksyllä sovitaan yliopistojen kanssa ja niissä tulee ennen kaikkea tutkimuksen ja opetuksen laatu sekä vaikuttavuus nousemaan paljon nykyistä merkittävämpään rooliin

asia on aivan niin kuin kysyjä itsekin toi esiin että toimivalta on aina kullakin ministeriöllä itsellään päättää juuri näistä omista toimipaikoistaan ja niiden sijainnista

mutta kymmenisen vuotta on nyt ollut voimassa lainsäädäntö jonka mukaisesti tätä toimipaikkojen sijaintia kuitenkin koordinoidaan silloin kun merkittävästi uudelleen organisoidaan valtion toimintoja

näin ollen halken alaisuudessa toimii alueellistamisen koordinaatioryhmä ja se käsittelee aina nämä ehdotukset silloin kun merkittävästi laajennetaan toimintoja tai supistetaan toimintoja

omat vaikeusasteensa työlle on asettanut myös se että kansallisten linjauksien lisäksi olemme keskustelleet eun valtiontukisäännöksien tulkinnasta myös komission kanssa

parhaillaanhan kaiken kaikkiaan alueellistamisen tilannetta ollaan myös arvioimassa hallituksen toimesta ja tarkoitus on että kun tuo arviointi tämän vuoden loppuun mennessä saadaan valmiiksi niin keväällä tuo hallinnon kehittämisen ministeriryhmä halke linjaa jatkoa juuri tämän osalta miten voitaisiin koordinaatiota entisestään parantaa ministeriöiden välillä jotta voitaisiin varmistaa alueiden kannalta mahdollisimman hyvä

arvoisa puhemies

markkinoilla ei katsota hoidettavan muun muassa sellaista toimintaa jossa kunta tuottaa lakisääteisiä palveluja lakisääteisen vastuunsa rajoissa pakollista yhteistoimintaa tai järjestää järjestämis tai ylläpitämisluvan varaista opetusta

tärkeitä kansallisia linjauksia tässä esityksessä ovat linjaukset ettei vesihuoltoa tai kunnallista raideliikennettä tarvitse tämän perusteella yhtiöittää

laissa esitetty luettelo ei ole tyhjentävä vaan viime kädessä yhtiöitettävän toiminnan tulkinnassa joudutaan pohtimaan toiminnan luonnetta hinnoittelua ja markkinointia

jotta yhtiöittämispoikkeukset eivät mahdollistaisi kilpailun vääristymistä yhtiöittämispoikkeuksien mukainen toiminta pitäisi hinnoitella markkinaperusteisesti

työvoimapoliittiselle aikuiskoulutukselle on esitetty pidempää siirtymäaikaa jona aikana on tarkoitus selventää erityislainsäädännössä mikä osa toiminnasta mahdollisesti kuuluu yhtiöittämisen piiriin

tämä esitys ei koske vain kunnallisten liikelaitoksien toimintaa vaan yhtiöittämisvelvollisuus koskee myös kuntien virastomuodossa harjoittamaa toimintaa jos toimintaa harjoitetaan markkinoilla

yhtiöittämisten sijasta kunnilla on monessa tapauksessa mahdollisuus harkita haluavatko nyt yhtiöittää toimintansa vai peräytyvätkö markkinoilta

kesän aikana tästä asiasta on kuitenkin hyvin paljon keskusteltu ja muun muassa eduskunnalle annetussa tiedonannossa hallituksen linja tältä osin on eduskunnalle kerrottu kesäkuussa

ensin tulee selvittää kuinka suuria nämä menetykset olisivat ja siihen luonnollisesti vaikuttaa se kuinka laajasti kunnat lähtevät nyt yhtiöittämään toimintojaan vai peräytyvätkö mieluummin markkinoilta ja toisaalta se miten tuo yhtiöittäminen toteutetaan

hallitus lähtee siitä että jos kunnan kyky järjestää palveluita on niin vakavasti vaarantunut että asukkaat eivät saa tarvitsemiaan peruspalveluita silloin valtioneuvostolle varattaisiin oikeus päättää toimenpiteistä eli niin sanotut pakkoliitokset on rajattu näihin tapauksiin

arvoisa puhemies

itse arvioin että tällainen kehityskulku kyllä tulisi olemaan hyvin pitkän matkan päässä koska meillä tälläkin hetkellä on voimassa jo arviointimenettely jota käytetään näiden kuntien kanssa joiden talous on pahasti kriisiytynyt

nyt meneillään olevassa kuntalain kokonaisuudistuksessa on tarkoitus käydä läpi kunnan muutkin toimenpiteet muun muassa takaukset lainat ja erilaiset avustukset jotka voivat vääristää kilpailua markkinoilla

tässä tapauksessa asetamme näihin kuntiin aina työryhmät jotka yhdessä kunnan päättäjien kanssa hakevat ratkaisuja siihen miten talous saadaan kestävälle pohjalle niin että kuntalaisten palvelut voidaan jatkossa järjestää

tarkoitus on katsoa miten kuntien pelisääntöjä voitaisiin näiltäkin osin selkeyttää siten että eun kilpailuoikeus ja kilpailuneutraalisuus otettaisiin kuntien toiminnassa nykyistä paremmin huomioon

tämä kuntalain muutosesitys sekä työ ja elinkeinoministeriössä valmisteltu esitys kilpailuneutraliteetin valvonnasta merkitsevät vähäisestä pykälämäärästään huolimatta merkittäviä muutoksia kuntien toimintaan

työ ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä jonka perusteella valvontatehtävä siirtyisi kilpailu ja kuluttajaviraston tehtäväksi ja sen valvontatoimivalta koskisi koko julkista sektoria

samalla on syytä tunnistaa että eun valtiontukisäännösten osalta olemme lainsäädännön valmistelussa vasta alussa ja tällä hetkellä valmistelussa oleva kuntalain kokonaisuudistus lähtee siitä että muun muassa kunta ja markkinat tematiikka tulee olemaan yksi keskeinen uudistamisen tavoite ja lähtökohta ja tuohon kuntalain uudistukseenhan kaikki eduskuntaryhmät ovat hyvin aktiivisesti jo osallistuneet parlamentaarisen seurantaryhmän kautta ja tuo työ tulee edelleen jatkumaan

kankaanniemi esitti että suurituloisille niitä ei olisi lainkaan myönnetty niin sehän olisi tarkoittanut että yli keskitulon ansaitsevat olisivat jääneet kokonaan vaille näitä veronkevennyksiä ja heidän suhteellinen verotuksensa olisi jatkossa kiristynyt

tässä mielessä oli aivan oikein että läpi koko veroasteikon verotusta kevennettiin ja halutaan näin kannustaa ihmisiä työntekoon ja hankkimaan lisäansioita ja siitä jatkossa jää enemmän myös omaan kukkaroon

kyllä kai tämän lain suurin ongelmakohta on juuri se että täytyy todella vakavasti pohtia edistääkö tämä laki tosiasiassa tasa arvoa

täällä tuli joitakin esityksiä siihen mutta aika vähän ehkä samasta syystä kuin tuohon velvoitteiden purkamiseen eli se on aika vaikea asia

siitä ei ihan selvyyttä ole edes valiokunnan käsittelyn jälkeen koska nämä epäkohdat joihin tässä puututaan välttämättä eivät ole semmoisia asioita jotka koettaisiin tasa arvomielessä epäkohdaksi koska yleensä näiden tekojen tai käytäntöjen taustalla on pikemminkin pyrkimys tasa arvon edistämiseen että saataisiin tasapuolisesti miehiä tai naisia erilaisiin tapahtumiin saataisiin tutustumaan erilaisiin palveluihin tai sitten kyseessä voi olla juuri yrittäjän erikoistuminen tietyn tyyppiseen palveluun

esimerkiksi opiskelijat esimerkiksi pienten lasten vanhemmat osa heistä haluaisi olla vaikkapa osa aikatyössä mutta tällä hetkellä työelämä ei sitä mahdollista tai etuusjärjestelmät eivät siihen kannusta

sinänsähän tasa arvon edistäminen on erittäin tärkeä asia mutta se tahtoo todella tässä eu kukkasen ympärillä nyt täysin hämärtyä

arvoisa puhemies

yksi merkittävä ratkaisu tässä rakennepaketissa on nimenomaan se että työttömänä oleva ihminen pystyy yhdistämään nykyistä paremmin pieniä palkkatuloja ja tilapäisiä palkkatuloja sosiaalietuuksiinsa

muun muassa naisten työmarkkina asemassa on meillä paljon eteenpäinmenemistä edelleen

korkeammasta koulutuksestaan huolimattahan naiset kärsivät edelleen pienipalkkaisuudesta ja pätkätöistä epäsäännöllisistä työsuhteista ja samoin kotityöt kasautuvat naisten harteille hyvin pitkälle vastuu perheestä ja kodista työn ohella

näin ollen minä toivon että kaikki tässä salissa uskaltautuvat nyt minä haastan uskaltautuvat esittämään konkreettisia keinoja siihen että työn tarjonta työvoiman tarjonta lisääntyy

meidän on välttämätöntä myös hyväksyä se tosiasia että meillä ei ole tänä päivänä kaikkeen sellaiseen varaa mitä on joskus aikaisemmin ollut

tuon luonnoskierroksen pohjalta lain lähes jokaista pykälää myös täsmennettiin ja korjattiin ja varmasti sen ansiosta nyt sivistysvaliokunnassa itse asiassa ei kovin montaa pykälää loppujen lopuksi ollut mihin muutosesityksiä edelleenkuulemisessa tehtiin vaikka täälläkin oli pitkälti taisi olla yli sata kuultavaa eli sivistysvaliokunta hyvin laajasti kuuli

kun nyt on lähdetty ensimmäisen kerran sukupuolten välistä tasa arvoa eu direktiivillä säätelemään työelämän ulkopuolella niin nämä sinänsä eivät mielestäni ole suomessa ne suurimmat epäkohdat mihin tässä direktiivissä nyt puututaan

edustaja hongisto täällä aiemmin pohti onko tuo kuntarakennetyöryhmä tehnyt yhteistyötä puolustusvoimauudistusta pohtineen työryhmän kanssa

sinänsä valiokunta on pyrkinyt tässä kyllä löytämään näitä ikään kuin lieventäviä seikkoja ja tulkitsemaan nyt sillä tavalla näitä pykäliä että näiden kanssa voitaisiin elää eikä näistä olisi kohtuutonta haittaa

en ole varma oliko se edustaja kiviniemi vai ehdokas väyrynen silloin joka tuon julisti mutta hallitus haluaa rakentaa suomea rauhanomaisin keinoin ja tämä kuntarakenne on myös suunniteltu nimenomaan rauhan ajan tarpeisiin

ymmärrän että se on periaatteellinen kysymys monille edustajista mutta tässä helposti tulee se mielikuva että kaikille eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille tulisi nyt maksu

nuo pohdinnat joita edustaja hongisto esitti juuri siitä että eräille alueille on kohdistumassa erittäin isoja rakennemuutoksia tuon puolustusvoimauudistuksen seurauksena

eli jatkossakin on mahdollista hiusyrittäjien erikoistua ja käyttää omaa ammattiosaamistaan ja hankkia välineitä tietynlaisiin palveluihin eikä tarvitse enää ikään kuin tasapuolisesti kaikille permanentteja samaan hintaan olla tekemässä kaikkien

kysehän on englanninkielisistä maisteriohjelmista eli kandista maisteriksi tasosta ja tarkoitus on että ne olisivat tällaisia erityisen laadukkaita englanninkielisiä ohjelmia joissa voisimme sitten myös testata kuinka vetovoimaisia olemme kansainvälisillä markkinoilla ja toisaalta voisimme hyödyntää näitä erasmus munduksen mahdollisuuksia

muuttoliike on kiihtynyt kaupunkeihin

mutta ed

mutta todella näitä ohjelmia tulee olemaan vaan luultavasti parikymmentä loppujen lopuksi ja opetusministeriö aivan asetustasolla säätää nämä ohjelmat mistä voidaan maksua periä ja siinä vielä tuo stipendijärjestelmäkin edellytetään yliopistolta

zyskowiczkin täällä viittasi muun muassa urheilutapahtumien ja vastaavien markkinointiin joihin esimerkiksi naiset ovat voineet saada edullisemman lipun ehkä joihinkin miehetkin

niissähän tavoitteena ja motiivina ei varmaankaan ole ollut syrjintä vaan nimenomaan se että saataisiin eri sukupuolten edustajia laajemmin osallistumaan tapahtumiin ja näin osaltaan on ehkä haluttu myös ikään kuin uudistaa näitä sukupuolirooleja ja tutustuttaa molempia sukupuolia erilaisiin palveluihin

näin ollen maaseutumaisilla väestöään menettäneillä alueilla ennen kaikkea kun katsomme tulevaisuuteen korostuu juuri palveluiden järjestämisen tarve palveluiden turvaamisen tarve mutta tärkeä on pitää tuo kehittämisvire myös mukana näissä ajatuksissa se että näille alueille saataisiin uusia työpaikkoja saataisiin sinne elinvoimaa veronmaksajia jotka pitäisivät tuon alueen myös tulevaisuudessa kehityksessä mukana

te ette usko suomalaiseen kuntapohjaiseen järjestelmään ja se on kyllä surullista

itse asiassa kaksi kolmasosaa yliopistojen kuluista on henkilöstökuluja ja se on aivan ymmärrettävää koska tutkimusta ja opetusta on mahdotonta tehdä ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä

hallitus lähtee siitä että suomalainen kuntapohjainen malli on jatkossakin se malli jolla pystytään parhaiten järjestämään palvelut kehittämään alueita

täällä aikaisemmin jo toivottiin että sosialidemokraatit saisivat tunnustusta siitä että ministeri kalliomäki aikoinaan käynnisti tämän selvityksen jonka pohjalta laki on tehty

mutta kyllä ilman muuta jos kansantaloudellisesti ajattelemme kaupunkiseudut ovat nimenomaan niitä alueita missä on tarvetta saada ne toimimaan oman alueensa kehityksen moottoreina entistä vahvemmin ja siellä voidaan saada isoja taloudellisia hyötyjä siitä jos alueen maankäyttö asuminen liikenne suunnitellaan yhteisesti sen sijaan että jokainen kunta omista lähtökohdistaan suunnittelee sitä omaa aluettaan ja käy kilpailua niistä samoista työpaikoista ja veronmaksajista saman talousalueen sisällä

mutta me uskomme että suomalaiset kunnat kykenevät sen tekemään ja me uskomme kuntiin

jo tuossa raportin vaiheessa yhdeksi päälinjaksi nousi se että virat muuttuvat työsuhteiksi tässä uudessa asemassa koska oli aika mahdotonta ajatella että itsenäistä oikeusasemaa voisi olla yliopistoilla ilman omaa työnantaja tai henkilöstöpolitiikkaa

siksi edustaja vehviläinen tämä teidän kotikuntamaakuntamallinne ei hallitukselle kelpaa koska sehän käytännössä tarkoittaa sitä kuten edustaja pekkarinen on täällä tuonut esiinkin että te haluaisitte siirtyä tällaiseen eurooppalaiseen järjestelmään missä meillä olisi kunta sillä ehkä valtuusto voisi olla pormestari olisi kunnantalo vaakuna mutta tosiasiassa ei mitään päätettävää kunnilla

silloin voidaan varmaan paremmin arvioida onko tämä laki lähtenyt toimimaan niin kuin on tarkoitettu vai onko tasa arvovaltuutettu tämän seurauksena joutunut aivan kohtuuttoman työpaineen alle koska kyllähän tässä nyt aika paljon myös sitten tasa arvovaltuutetulta tarvitaan jatkossa tulkintaa kun eri yritykset ja yhdistykset pyrkivät löytämään niitä keinoja miten he voisivat edelleen toimia ja tarjota palveluitaan ilman että syyllistyisivät syrjivään toimintaan

siihen nähden emme pitäneet kovin perusteltuna sitä näkemystä joka perustuslakivaliokunnassa nousi että eräät professorit kuitenkin pidettäisiin virkasuhteessa koska se olisi ollut erittäin erikoinen toimintatapa siinä mielessä että jos osa professorikunnasta edelleen olisi ollut virassa valtioon niin miten silloin oltaisiin voitu puhua yliopistojen itsenäisestä asemasta jos nimenomaan ylin johto olisikin ollut valtion palkkalistoilla

sen johdosta toivottavaa on että mahdollisimman monella kaupunkiseudulla kunnilla olisi valmius lähteä avoimesti selvittämään sitä voitaisiinko alueelle saada uutta kasvupotentiaalia voitaisiinko saada yhteistä hyvää siitä jos yhdistettäisiin voimat

hallitus uskoo sosiaali ja terveydenhuollossa nimenomaan kuntapohjaiseen järjestelmään sen johdosta että kun rahoitusvastuu ja järjestämisvastuu on samalla valtuustolla kaikista palveluista valtuuston kannattaa toimia kaikessa toiminnassaan siten että se edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä ja välttää näin kalliimpia kustannuksia jatkossa

eli kyllä se oli olennainen osa tätä uudistusta ja uutta oikeushenkilöasemaa että yliopistoille tulee itsenäinen henkilöstöpolitiikka ja oma työnantaja asema

kyllä varmasti on näin että kunnat yhdessä ovat kuitenkin paremmin pystyneet vastaamaan tuohon erittäin isoon rakennemuutokseen kuin olisivat yksin siihen pystyneet vastaamaan

en tiedä kuinka moni täällä on työskennellyt virassa onko silloin kokenut todella ainoan kerran elämässään olevansa todella vapaa kun on ollut virassa

ja tässä hallituksen kunta ja sote mallissa jatkossakin nekin kunnat joilla ei enää itsenäistä järjestämisvastuuta ole pienen kokonsa vuoksi kuitenkin osallistuvat samalla tavoin palveluiden rahoittamiseen kuin kaikki muutkin kunnat

kouvolassahan tämä muun muassa oli yksi merkittävä kimmoke siihen että kunnat päättivät yhdistää voimansa koska ne näkivät että muutosta on tulossa ja on uudistettava omaa elinkeinopolitiikkaa ja saatava uutta kasvua käyntiin alueella myös tulevaisuutta silmällä pitäen

monesti se ei näin ole koska usein katsotaan että virka on kyllä monin tavoin paljon jäykempi erilaisine velvollisuuksineen eikä silloin ole samanlaisia mahdollisuuksia neuvotella työnantajan kanssa vaan silloin tehdään virkamääräyksellä tehtäviä

yliopistojen toiminnan kannalta olennaista on se että tieteen tutkimuksen opetuksen vapaus on tässä turvattu jatkossakin mutta koko henkilöstön osalta tärkeää on tietysti se että kenenkään työsuhde ei tästä muutoksesta johtuen heikkene

on selvää että jo tuo rakennetyöryhmä kuuli perustuslakiasiantuntijoita omaa työtään tehdessään näitä samoja asiantuntijoita jotka ovat nyt myös kirjoittaneet muun muassa tähän kuntarakennekirjaan jonka viime viikolla kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi

sen ajatus perustuslaissa lähtee nimenomaan siitä että kunnallinen itsehallinto tarkoittaa kansanvaltaa eli sitä että vaaleilla valittu valtuusto on se ylin päättävä elin

tiedämme että tässä tilanteessa missä yhä suurempi osa kunnista on siirtänyt oman palveluiden järjestämisvastuunsa erilaisille ylikunnallisille organisaatioille voi kysyä toteutuuko tämä kansanvaltaisuuden periaate

arvoisa puhemies

meneillään oleva yliopistouudistus on yksi hallituksen merkittävimmistä tulevaisuussatsauksista ja osana tuota uudistusta on voimaan tullut tuo uusi yliopistolaki missä yliopistot saivat lisää taloudellista ja hallinnollista autonomiaa ja se oli erittäin hyvä ratkaisu

arvoisa puhemies

ymmärrän hyvin niitä keskustan edustajia jotka ovat halunneet että koko paketin pitäisi olla jo pöydässä ja arvioitavana mutta tämä on kerta kaikkiaan niin suuri ja laaja uudistus että ei voi ajatella että tällaisessa aikataulussa olisi koko kokonaisuus valmisteltu

näin sinne jää se määrittelyvalta että ketkä ovat yliopiston etua ajavia ulkopuolisia henkilöitä jotka halutaan voimavaraksi ottaa tuonne yliopistoyhteisöön

läheskään kaikki asukkaat eivät välttämättä halua lähteä mukaan valtuustotyöhön tai lautakuntatyöhön mutta haluaisivat olla kehittämässä omaa asuinaluettaan tai vaikuttamassa erilaisiin palveluihin joita itse käyttävät

tulee paljon laajempi taloudellinen ja henkilöstöhallintoon liittyvä vastuu ja näin strategisen suunnittelun kannalta on perusteltua että yliopistot voivat myös ulkopuolisia henkilöitä hallitukseen enemmän rekrytoida